minusta siinä pitää olla asukkaitten hyväksyntä mutta ei tarvitse olla jokaisen kunnan asukkaan hyväksyntä vaan riittää sitten sillä alueella se että enemmistö ihmisistä haluaa tätä kuntarakennetta

jos te olette sitä mieltä että jokaisen kunnan tulee saada itse tästä päättää eikä ketään voi pakottaa niin silloin teidän pitäisi olla myös sitä mieltä että kunnan osat voisivat esimerkiksi kulosaari kansanäänestyksellä erota omaksi kunnakseen

arvoisa herra puhemies

se voi olla hyvin lupaava yritys mutta kun mietimme mitä nämä jäänmurtajat joita kesällä ei tarvita suomessa murtamassa voisivat tehdä niin itse pitäisin parhaana ja turvallisimpana ratkaisuna että ne siirrettäisiin koillisväylälle

suomelle ei koidu mitään valtavia hyötyjä siitä että joku poraa öljyä jossakin mutta siitä että koillisväylä on auki syntyy meille tavattoman suuria hyötyjä

ja edelleen koillisväylä on valtava bisnes jos se menee auki

arvoisa puhemies

en ymmärrä tätä ajatusta että meidän pitäisi jollakin tavoin houkutella yksityistä pääomaa tekemään sosiaalista asuntotuotantoa sen takia että kysymys ei ole pääomapulasta vaan kysymys on tonttipulasta

toisin kuin sanotaan kiinteistövero ei itse asiassa nosta asumisen hintaa koska se vastaavasti niin sanotusti kapitalisoituu näitten asuntojen myyntihintaan

se että tätä ei tule johtuu tonttipulasta ja tonttipula johtuu siitä että kunnat kilpailevat hyvistä ja terveistä veronmaksajista eivätkä kaavoita tähän tarkoitukseen ja se taas johtuu tästä kuntien välisestä ihanasta kilpailusta

arvoisa puheenjohtaja

tässä suhteessa kruunuasunnot olisi hyvä uhka ja toivottavasti semmoinen syntyy eikä se rakenna yhtään asuntoa vaan pakottaa kunnat tekemään tämän itse

sen takia tässä maassa pitäisi tehdä sopimus siitä että kiinteistöveroa nostetaan hitaasti mutta varmasti ja aika paljon ja että tuleva nousutahti olisi kaikkien tiedossa koska tämä on hyvä vero sen takia että se ei haittaa taloudellista toimintaa ja maapohja on se viimeinen asia jonka tästä maasta voi viedä ulkomaille

jään innolla odottamaan kyllä sitä varjobudjettia joka tuon puheen pohjalta rakennetaan eikä siitä heti huomannut että aika populistinen se oli

ensinnäkin ruuan arvonlisäveron alentaminen on erittäin huono tapa torjua köyhyyttä koska se ulosmitataan kaikilta tulonsiirtoja saavilta pois jolloin se koskee vain palkansaajia mutta työttömät eläkeläiset ja muut eivät hyödy siitä mitään

sen perusteluissa sanotaan että tarkoituksena ja se toteutuu sitten toisessa laissa on rahastaa tämä kiinteistöveron nousu valtiolle

kuulostaa tietysti hienolta tehdä siitä veroton mutta mitä ideaa on tehdä veroton tulonsiirrosta jonka valtio maksaa sen sijaan että nostaisi sitä tulonsiirtoa

tämä ei ole se arveluttavin kohta vaan se että tästä alarajasta tuleva hyöty lasketaan kuntakohtaisesti sillä tavalla että niiltä kunnilta jotka tämän takia joutuvat nostamaan sitä alarajaa otetaan se korotus pois

siinä on se ero että tästä verottomuudesta hyötyvät ne joilla on pohjalla iso eläke ja vähiten ne joilla ei ole mitään muuta tuloa kuin se omaishoidon tuki

arvoisa puhemies

jos päästöoikeus maksaisi tämän missään tapauksessa ei sinne jyväskylään kuljetettaisi kivihiiltä vaan te tappelisitte joka ikisestä puukuutiosta

tämä kysymys siitä miten verotetaan chp laitoksia ja sähköntuotantoa menettäisi kaiken merkityksensä koska silloin ei tarvittaisi mitään erillistä muuta energiaveroa vaan tämä yksi vero riittäisi ja se kohdistuisi ihan oikein emmekä ehkä tarvitsisi tuulivoimatukeakaan

arvoisa puhemies

sitä on tällä hetkellä lisätty sen takia että päästöoikeuksien hinnat ovat niin alhaalla

mutta arvon kepulaiset tässä käy jossakin vaiheessa kuitenkin toivottavasti niin että esimerkiksi päästöoikeuksien hinnat nousevat ja ilmastopolitiikka otetaan tosissaan

vaikka kuinka rakastaisin turvetuotantoa suomessa en ikinä panisi siihen omaa rahaani koska sillä elinkeinolla ei ole mitään tulevaisuutta

arvoisa puhemies

ensinnäkin tästä pankkiverosta haluan sanoa että vaikka sillä on hyvä tavoite ja se on pääasiassa hyvä asia niin siinä on semmoinen pieni ongelma yksityiskohdissa että pankki joutuu maksamaan enemmän veroa niistä lainoista joita se antaa pienyrityksille kuin niistä joita se antaa suuryrityksille

tämä on kyllä seikka joka pitäisi pyrkiä korjaamaan koska se ei ole ainoastaan suomen ongelma se on koko euroopan ongelma ja tämä on aika huono asia

minä en sanonut että turvetta ei saisi käyttää vaan tein sen ennusteen että siihen investoiminen on täysin typerää koska kun päästöoikeuksien hinta nousee niin turve muuttuu täysin kannattamattomaksi

arvoisa puhemies

jos tuolloin olisi ymmärretty että nyt olisi aika tehdä aika merkittäviä rakenneuudistuksia nuo rakenneuudistukset olisi voinut tehdä hallitusti ja sillä tavalla että ne eivät olisi olleet mitään leikkauksia vaan nimenomaan uudistuksia

meidän olisi pitänyt uudistaa työmarkkinoita aika reippaasti nostaa eläkeikää ehkä jo silloin tehdä yrityspuolella yritysverotuspuolella ja yritysrahoituspuolella monia hyviäkin uudistuksia

mutta ne jätettiin tekemättä

taidan olla se henkilö joka aikanaan aloitti tämän päihdeäitirahojen lisäämisen

mutta se mihin olen hyvin pettynyt nyt tässä budjettiesityksessä ja myös hallituspuolueitten sopimuksessa on se että näille sektoritutkimuslaitoksille tässä tapauksessa thllle ja jihad eli hakijat

jos tuo stukille ei myönnetty lisää rahaa

niitä on kohdannut tämä sektoritutkimuslaitosuudistus sinänsä mutta sitten ne saivat lisärangaistuksen sen takia että peruspalveluministeri ei tuonut hallituksen neuvotteluun sovittuja säästöjä

arvoisa puhemies

minä koen tämän tilanteen hyvin sekavaksi ja vaikeaksi koska suoraan sanoakseni tämä ei ole mennyt sillä tavalla kuin talousteoreettisesti oletettiin ja ymmärtääkseni monet huippuasiantuntijat ovat myös ymmällään siitä mitä pitäisi tehdä

mutta euro ei toiminut niin kuin sen piti toimia

huomattakoon että tämä yksityissektorin velkaantuminen tuli ensin ja sitten kun yksityissektorin kyky maksaa veroja katosi tämän velkaantumisen seurauksena sitten tuli julkisen talouden velkaantuminen

pääministeriä haluan onnitella siitä että vakausrahasto ei voi alkaa suoraan pääomittaa pankkeja eikä millään määräenemmistöpäätöksellä koska se sisälsi aivan oikean riskin siitä että saksa ja ranska aikovat maksattaa omien pankkiensa tukemisen muilla mailla mikä olisi selvästi väärin

ihmettelen jyrkkyyttä tämän yksimielisyysvaatimuksen kanssa

ymmärtäisin että yksimielisyys tarvitaan vastuitten kasvattamiseen

mutta se että kaikki päätöksenteko pannaan yksimielisyyden varaan merkitsee sitä että päätöksenteko puuroutuu ja neuvottelut siirtyvät saksan ja ranskan välisiksi

todettakoon että suomen eroaminen eurosta vaatisi perussopimuksen muutoksen ja siinäkin on tämä kaivattu yksimielisyys

myös malta voi estää sen

ymmärrän kyllä sen että siitä holtittomasta riskinotosta jota pankit harjoittivat aikaisemmin pitää ne panna maksamaan mutta en ymmärrä tätä demareitten halua alleviivata kaikille sijoittajille että mikä tahansa maa voi joutua suoritustilaan koska sehän merkitsee että kaikkien maitten korot nousevat

kannattaa vastustaa ylivelkaantumista mutta se että vahvassa talousasemassa olevilta mailta sidotaan kädet samalla tavalla merkitsee esimerkiksi sitä että saksaa jonka nyt pitäisi elvyttää euromaita me suorastaan kiellämme elvyttämästä euroaluetta

ihmettelen tätä saksan talouskurin ihailua

saksan vaihtotaseen ylijäämä on syynä monen euromaan alijäämään sen takia että on semmoinen kansantaloudellinen fakta ettei voi olla alijäämiä ilman ylijäämiä eikä voi olla ylijäämiä ilman alijäämiä ja se mekanismi tulee sitä kautta että saksan ylijäämät ovat nostaneet euron ulkoista arvoa

se ei ole johtanut hyperinflaatioon usassa britanniassa eikä japanissa ja ajatelkaa miten olisi käynyt japanille jos se olisi sitonut kätensä tällä tavalla ja sitten tulee tsunami joka tuottaa hirvittävät menot ja johtaisi siihen epäluuloon pystyykö japani selviämään veloistaan

vaikka en kovin monesta asiasta ole varma niin siitä olen kyllä varma että eu alue on tällä hetkellä sellaisessa tilassa että keskuspankkirahoitus on aivan perusteltua legitiimiä

helsingin seutua kehitettäessä ikään kuin ennen kaikkea rata ja osittain tieliikenneyhteyksien puute on aikamoinen katastrofi

silloin asuinalueitten kehittäminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen menisivät käsi kädessä ja olisi myös mahdollista sälyttää näitä liikenneinvestointikustannuksia osaksi tonttikustannuksia jolloin maksajakin olisi oikeassa järjestyksessä

ensin tähän kysymykseen näistä terveistä vanhuksista ja valtionosuuksista

tällä hetkellä helsingin seudun kehitys kärsii tästä liikenneinvestointien puutteesta erittäin paljon

kaikki ihmiset jossakin vaiheessa kuolevat ja yleensä viimeiset elinvuodet ovat aina kalliita mutta länsisuomalaisilla ne osuvat niihin ikävuosiin jolloin valtionosuudet ovat suuria ja itä suomessa niihin ikävuosiin jolloin valtionosuudet ovat pieniä

sitten on sanottava että kun kuntataloudessa pitäisi pari miljardia säästää niin ei sitä voi mitenkään tehdä sillä tavalla etteivätkö palvelut heikkenisi tai niitä jouduttaisi leikkaamaan

silloin joudutaan pohtimaan myös palvelujen maksullisuutta koska on kuitenkin parempi että palvelu on edes maksullinen kuin että sitä ei ole ollenkaan ja siinä vaiheessa joudutaan sitten askaroimaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa

arvoisa puhemies

meiltähän puuttuu nyt se tasapainottava mekanismi jonka valuuttakurssit ovat tehneet joka on tasapainottanut taloudellisen kehityksen eroja eri maitten välillä

niinpä jokaisen valtion sisälle on syntynyt taantuvat ja kukoistavat alueet ja jokaisen valtion on ollut pakko ja täysin välttämätöntä ottaa käyttöön aluepoliittisia tulonsiirtoja

tällainen saattaisi kyllä lopulta johtaa vahvempaan ja parempaan eurooppaan niin kuin suomen aluepoliittiset tulonsiirrot ovat hyväksi suomelle kokonaisuudessa mutta poliittisesti tällainen olisi täysin mahdotonta

jos yhteisvaluutta siis todella vaatii eri maitten välisiä tulonsiirtoja eräänlaista tulonsiirtounionia on helppo ennustaa euroalueelle varsin lyhyttä ikää

se edellyttäisi sisäistä devalvaatiota elikkä siis palkkojen alentamista

välittöminä kustannuksina olemme selvästi voitolla sen takia että me saamme korkoa nyt valtio saa lainaa aivan olemattomalla korolla osittain jopa negatiivisella

euroopan keskuspankki jota me myös omistamme hyötyy tavattomasti siitä että pankit eivät luotota toisiaan

toiset pankit lainaavat yli yön lainoina jättimäisiä summia ekpstä ja toiset tallettavat sen sinne takaisin ja tästä välistä ekp ottaa aika mukavasti korkomarginaalia ja sitten tämä on painanut euron kurssia mukavasti alaspäin mikä on helpottanut suomen viennin kriisiä aivan olennaisesti ja tuonut tänne paljon työpaikkoja

mutta kaiken kaikkiaan olemme kuitenkin huomattavasti miinuksella sillä me olemme menettäneet miljardeja toisensa jälkeen sen taantuman takia joka vallitsee euroopassa joka on meidän päävientimaamme mikä on tuonut sitten taantumaa myös tänne

pankkiunionin osalta varmaankin edelleen ekpn mandaattia kannattaa laajentaa

sitten finanssipolitiikkaa varmaan kannattaa koordinoida ei vain sitä että kielletään joitakin ottamasta liikaa velkaa vaan velvoitetaan toisia maita elvyttämään

muutenhan tästä tulee jatkuvan deflaation alue

siinä jokainen yrittäisi pienellä kepulitoimella ajaa protektionismin hengessä omaa etuaan isot isosti ja pienet pienesti

huonosti siinä kävisi koko euroopan

eurooppalaisen hyvinvoinnin arvoissa on puolustamista

vaikeaa on eurooppalaista mallia puolustaa jos eurooppa hajoaa toisiaan vastaan taktikoiviksi irrallisiksi valtioiksi jotka eivät pysty puolustamaan yhteisiä etuja yhdessä

tämä keskustelu joka on lähinnä keskittynyt koulutoimen säästöihin on sillä tavalla surullista että tässä me nyt olemme me mietimme mikä on paras tapa ajaa alas hyvinvointiyhteiskuntaa

me voimme tietysti sanoa että pitää tehostaa hallintoa mutta juuri maailmanpankin selvityksessä suomen julkinen hallinto on eu maitten tehokkain

silloin voi olla että nämä asiat joita pitäisi käsitellä eivät tule tämän salin sisälle ollenkaan vaan pitäisi miettiä työelämän periaatteita ja esimerkiksi juuri näitä palkanmuodostumissääntöjä jotka ruotsissa selvästi johtavat parempaan työllisyysasteeseen kuin suomessa

mutta jos ei näitä asioita uskalleta tai pystytä suomessa päättämään niin me käymme tällaisia kaikensupistamiskeskusteluja seuraavat kymmenen vuotta

arvoisa puhemies

ja ilman tätä ylijäämää josta varmaan eduskunnan nykyinen puhemies heinäluoma tietää enemmän meillä olisi todella kinkkinen tilanne

mutta jos katsoo tätä maailman ja euroopan tilannetta niin meillä on neljä ongelmaa jotka ovat vähän niin kuin toistensa sisäkkäisiä

ja kun tätä jatkuu vuosikausia niin siitä tulee niin iso kumulatiivinen velka että jostakin paikasta se alkaa natista ja nyt se natisee tietysti siellä missä tilanne on heikoin